siinä mielessä tilanne on samanlainen että me joudumme miettimään sitä onko mahdollista onko riittävät perusteet puuttua perustuslaissa säädettyihin perusoikeuksiin

hallituksen tiedonannossa on kiitettävän pitkä jakso pohdintaa jossa pohditaan näiden esitysten luonnosten suhdetta perustuslakiin ei tietenkään vielä lakiesityksen mutta kuitenkin tämän periaatteellisen suhteellisen konkreettisen tasoisen hahmotelman suhdetta perustuslakiin perusoikeuksiin

täällä selostetaan sitä että perustuslakivaliokunnan käytännössä ei tähän mennessä ole koskaan arvioitu sellaista lakiehdotusta jonka perusteella työehtosopimuksella ei saisi työntekijän eduksi poiketa lainsäännöksistä

mutta nyt meillä on uusi tilanne ja tästä ei ole ennakkotapausta miten perustuslain näkökulmasta tulkitaan tätä sopimusvapauteen puuttumista yhteen keskeiseen perusoikeuteen

ja kysymys joka tulee hyvin tässä hallituksen tiedonannossakin kun käydään läpi tätä perusoikeusasetelmaa se keskeinen kysymys kuuluu

ovatko hallituksen nyt valitsemat keinot joita tullaan sitten lainsäädännössä tuomaan oikeasti välttämättömiä

minusta oli erinomaisen tärkeätä että edustaja heinonen otti esille aseviennin yhteiset pelisäännöt että eu tasolla tulisi löytää sellaiset samanlaiset säännöt

nimittäin perusoikeuksiin voidaan puuttua vain silloin kun se keino joka tarvitaan ja joka johtaa niiden puuttumiseen on ainoa on oikea on välttämätön keino siihen tavoitteeseen nähden johon pyritään niin että se on oikeutettu sillä perusteella

sillä on merkitystä euroopan yhteisön oman identiteetin kannalta minkälainen yhteisö me olemme minkälaisiin maihin tai tilanteisiin me myymme aseita ja missä ovat ne rajat ja että sitten olisi yhteiset pelisäännöt

vievätkö hallituksen nyt valitsemat keinot joilla puututaan perusoikeuksiin siihen päämäärään jonka me hyväksymme

kustannuskilpailukyvyn parantamisen me hyväksymme työllisyyden parantamisen tavoitteen verotulojen kasvun tavoitteen ja sitä kautta kaikki hyväksymme sen että hyvinvoinnin säilymistä ja turvaamista tässä tavoitellaan ja sitä kautta monien sosiaalisten terveyteen sosiaalitoimeen liittyvien perusoikeuksien turvaamista

oli tärkeätä ja hienoa kuulla myös ulkoministerin äskeinen vastaus tähän kysymykseen kun pohdiskelitte sitä että jos syntyy tällaisia demokratialiikkeitä ja sinne on myyty suomalaisia aseita niin kenen käsissä nämä nyt sitten ovat ollaanko suomen myymien aseiden avulla tukahduttamassa demokratialiikettä

eli kun puututaan perusoikeuksiin ja ryhdytään niitä rajoittamaan olisi mielestäni oltava varmuus siitä että käyttöön otettu keino johtaa tuloksiin eikä aiheuta päinvastaisia vaikutuksia haittavaikutuksia siihen tavoitteeseen nähden nyt kustannuskilpailukyvystä puhuen

nyt pitää miettiä sitä onko tilanne niin vakava että meillä on perusteet puuttua perusoikeuksiin ja ovatko ne keinot niitä jotka vievät perille eivätkä aiheuta haittavaikutuksia jotka tuhoavat sen mitä tavoitellaan

viime eduskuntakaudella useampaan kertaan keskusteltiin siitä miten tärkeätä olisi että maahanmuuttoviraston voimavaroja lisättäisiin niin että nämä erilaiset selvitykset voitaisiin viedä nopeasti läpi ja ratkaisuja tehdä

kun samaan aikaan kuitenkin sekä euroopassa että pohjois afrikan alueella on varsin suuria levottomuuksia niin sillä perusteella voisi ennustaa että paine eurooppaan päin ennemminkin on lisääntymään päin

yliopiston rahoitus perustuu jatkossa entistä selvemmin tuloksellisuuden arviointiin ja kerroitte ministeri että tämän tuloksellisuuden määrittelemisessä laadulla on entistä suurempi merkitys

tapahtuuko se suomalaisten keskinäisellä keskustelulla ja arvioinnilla vai onko siinä mukana myös kansainvälisiä tahoja jotka arvioivat yliopiston menestymistä

arvoisa puhemies

mikä siitä kysymyksestä tekee sen tyyppisen eettisen probleeman joka vaatii sitten yksilöllistä harkintaa jolloin voidaan vedota siihen että tämä on eettinen omantunnonkysymys

noin nopeasti ajatellen voisi ajatella eivätkö ydinvoima ja energiaratkaisut ole sen tyyppisiä ratkaisuja jotka ovat teknologisia tekniikkaan liittyviä kysymyksiä joita pohditaan sitten asiantuntijoiden tiedon varassa ja kootaan se tieto ja sitten sillä perusteella asia ratkaistaan että tämä ei olisi niin voimakas arvokysymys kuin jotkut perhe etiikkaan tai seksuaalietiikkaan liittyvät kysymykset jotka perinteisesti meidän kulttuurissamme ja myös eduskunnassa ovat olleet näitä omantunnonkysymyksiä

ehkä ydinvoimaan liittyvät energiapäätökset tekee omantunnonkysymykseksi vaikeaksi ja vähän toisen tyyppiseksi kuin tavallinen insinööriteknologinen kysymyksenasettelu se että se aikajänne josta keskustellaan ydinvoimaratkaisujen yhteydessä on niin tavattoman pitkä

kun puhutaan kymmenistätuhansista vuosista tai joissakin arvioissa jopa satojentuhansien vuosien aikajaksosta jota koskevaa päätöstä olemme tekemässä niin silloin liikumme ikään kuin semmoisen sumun ja hämäryyden keskellä johon liittyy paljon epävarmuuksia

kun puhutaan siitä kuinka monta maanjäristystä ehkä suomen alueella tapahtuu tai kuinka monta jääkautta meidän alueellemme tulee liikutaan sellaisen epävarmuuden ja pitkän aikajänteen parissa jonka sisälle emme oikein pääse tarkasti teknologian teknisen tiedon ja arvioinnin perusteella vaan joudumme ikään kuin hyppäämään tuntemattomaan

itse en ajattele ydinvoimakysymystä niinkään omantunnonkysymyksenä en sellaisena jonka voisin ratkaista intuition perusteella vaan enemmän sen tyyppisenä kysymyksenä joka on pragmaattinen joka on käytännöllinen kysymys kysymys siitä millä tavalla ratkaisemme lyhyellä keskipitkällä ja sitten erittäin pitkällä aikajänteellä olevia ongelmia

tarkoitan sitä jaksoa jolloin meidän pitää ratkaista se millä tavalla suomalaisen elinkeinoelämän energiantarve millä tavalla työllisyys siihen liittyvä energiantarve erilainen toimeliaisuus suomessa ratkaistaan

minkälainen energiantuotanto meillä pitää olla käytössä jotta työllisyys voisi kehittyä hyvällä tavalla jotta suomen kilpailukyky teollisuuden kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla voisi kehittyä

tämä on se muutaman kymmenen vuoden aikajakso ehkä lähes sadan vuoden aikajakso jota pystymme tarkastelemaan jonka aikajänteen ymmärrän

se aikajakso jossa puhutaan siitä miten me pystymme hidastamaan ja torjumaan toivottavasti ajoissa tämän ilmaston lämpenemisen kehityksen joka on aivan ilmeinen tosiasia että näin ihmisen toimesta tapahtuu

meidän pitää muuttaa energiantuotantoamme muuttaa järjestelmiämme niin että hiilidioksidipäästöt käyvät vähiin ja ilmaston lämpeneminen pystytään pysäyttämään

tässä on kysymys ehkä sadan sadanviidenkymmenen kahdensadan ehkä parhaimmassa tapauksessa kolmensadan vuoden ajanjaksosta jonka aikana pitää tapahtua radikaali muutos muuten me monien asiantuntijoiden mukaan päädymme suurempaan tai pienempään ehkä jopa aivan valtavan mittaiseen katastrofiin jos tämä ilmaston lämpeneminen karkaa käsistä

kolmas aikajakso on sitten tuo hyvin hyvin pitkä jakso kuudestasadasta vuodesta kymmeneentuhanteen ehkä jopa sataantuhanteen vuoteen jonka aikana tuo käytetyn ydinpolttoaineen pitää olla sillä tavalla varastoitu että sen ydinpolttoaineen säteilymäärä pienenee niin alhaiseksi että käytännössä ei ole eroa sillä mikä on normaali taustasäteily luonnon itse tuottama taustasäteily

näissä aikajaksoissa meidän pitää pystyä myös työskentelemään pohtimalla ja keskustelemalla niin kuin tänään täällä on hyvällä tavalla keskusteltu

näin hahmotan tämän problematiikan

meidän mielestämme vastuullisuutta on se että sovitetaan neuvotellen tavoitteita yhteen ei se että hakeudutaan oppositioon silloin kun on saatu selkeä valtakirja kansalaisilta

nuorille suunnataan työvoimapoliittista koulutusta lisätään oppisopimuskoulutusta parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia palkata nuoria oppisopimuskoulutukseen

tämä on sitä välittämistä jota yhteiskunta tarvitsee jotta nuorissa olevat monet mahdollisuudet eivät mene hukkaan

vaikeasta taloustilanteesta huolimatta hallitus käyttää rahaa työttömien perusturvan kohentamiseen

mitään suuria juhlia tästä ei synny mutta kun indeksikorotus tulee tähän päälle niin jotain helpotusta tämä tuo eli vehviläiselle vain terveisiä että kyllä nykyhallituskin indeksin puolesta on taistellut

periaatteelliselta kannalta on historiallinen saavutus että tämä hallituskokoonpano kiristää pääomatulojen verotusta ja tuo sinne progressiivisen verotuksen sekä nostaa kaikkein suurimpien perintöjen verotusta

tämä hallitus keventää pienituloisimpien verotusta

tätä hallitus tällä budjettiesityksellä pyrkii edistämään parhaan kykynsä mukaa

edustaja reijonen

edustajaa kymäläinen

edustaja tuossa voimme

edustaja paloniemi poissa

edustaja skinnari

edustaja tuupainen

edustajaa kalmari poissa edustaja tuppurainen

edustaja lohela

edustaja puumala

edustaja

edustajaa hautala

edustajaa kuusisto

lähi idän alueen uskontojen tutkimuksessa on selvitetty että saatanan käsite koettiin tarpeelliseksi kun arkipäivässä kohdattu pahuus sai sellaiset mittasuhteet joita ei mitenkään voi käsittää tai selittää

maailmankatsomusta muokkaavat oppineet tulkitsivat tuolloin että ihmisten maailman yläpuolella jumalan maailmassa täytyy olla toinen mahtava voima jonka kanssa itse jumalakin joutuu kamppailemaan

nykyään vallitsevan maailmankatsomuksen mukaan markkinatalous on tämän päivän jumala jolta me odotamme kaikkea hyvää kuten luther sanoisi

arvoisa puhemies

paha ja pahuus ovat jotakin jota vastaan ihmisen tulee taistella olipa pahuus sitten hänessä itsessään tai yhteisöissä taikka luonnonilmiöissä

valistuksen ajan oivalluksiin nojautuva ajattelu korostaa ihmisen kamppailua pahaa vastaan joka hetki eikä ulkoista pahaa joksikin kohtalon voimaksi jonka edessä emme ihmisinä voi mitään

maailma ei ole mustavalkoinen vaan monisävyinen

pahuus ja hyvyys mahdollisuudet ja uhkat ovat toisiinsa kietoutuneina eikä ole muuta ratkaisua kuin se että koko järjestelmää pidetään kaiken aikaa silmällä

luottamus markkinavoimien moraaliseen hyvyyteen tai niiden pysyvään kesyyntymiseen olisi äärettömän naiivia tilanteessa jossa valtiot ja kansalaiset ovat yhä syvemmin velkojien armoilla

kansanvallan ja moraalin kannalta olisi riskiäkin tärkeämpää puhua siitä millä tavalla me yhteisen edun nimissä olemme kykeneviä rajoittamaan ahneuden liikkumavaraa

tuhoavien voimien rajoittamiseen olisi pitänyt sitoutua vahvemmin sillä mahdollisuus pahaan ei ole markkinavoimien ulkopuolella vaan niiden sisällä

arvoisa puhemies

sen ytimenä on käsitys hyvinvointivaltiosta jonka kantavia ajatuksia ovat jokaisen kansalaisen oikeus koulutukseen terveydenhoitoon ja huolenpitoon hänen kotitaustastaan ja varallisuudestaan riippumatta

tämä yhteiskuntamalli johon lisäksi sisältyy vahva sukupuolten tasa arvo on osoittautunut kansainvälisessä mittakaavassa kansallisen menestyksen ja kilpailukyvyn keskeiseksi tekijäksi

hyvinvointivaltion tehtävänä on vapauttaa yksilöt pelosta ja turvattomuudesta syrjinnästä sorrosta hyväksikäytöstä ja orjuudesta vapauttaa kehitykseen kasvuun iloon oppimiseen luovuuteen luottamukseen yhteisvastuuseen ja eettisyyteen

tähän nähden tuntuu erikoiselta kun keskustan puheenjohtaja juha sipilä hallitusohjelmaneuvottelujen yhteydessä arvioi että me suomalaiset olemme jääneet hyvinvointiyhteiskunnan vangiksi

vapauttajasta onkin tullut vankila

nämä ryhmät ovat ikään kuin pallo jalassa tai kiviriippa jonka aiheuttamat kustannukset lamauttavat valtiota ja kuntia

vankila on vahva sana kuten on vapauskin

sosialidemokraattinen yhteiskunta ajattelu on aina korostanut koulutuksen merkitystä yksilön vapautumiselle

mitä lähempänä olemme kansainvälistä tutkimuksen ja innovaatioiden huipputasoa sitä suurempi on vapautemme kehittää suomalaisten yhteiskuntaa haluamaamme suuntaan

tätä vapautta meidän tulisi janota

tieto ja osaaminen vanhenevat tänä päivänä ennätyksellisen nopeasti

hallitus leikkaa tutkimusmäärärahoista ja opetuksesta perusasteelta yliopistotasolle saakka

ja toisaalta onnistumiset lapsen ja nuoren kehityksen kasvun ja oppimisen tukemisessa vaikuttavat ratkaisevasti yksilön pärjäämiseen ja menestymisen mahdollisuuksiin koko elämän aikana

onnistunut koulutuspolku on paras tae yksilön omalle vapaudelle

arvoisa puhemies

se on paras keino varmistaa ettei yksilön elämästä

mister cash poissa

valtioneuvoston turvallisuus ja puolustuspoliittisessa selonteossa todetaan että terrorismin ja joukkotuhoaseiden yhdistelmä muodostaa vakavimman kansainvälisen turvallisuusuhkan